olisi koko ajan pidettävä mielessä se miksi tätä muutosta tehdään

siihen millaisia ratkaisuja tehdään työeläkeyhtiöitten sisällä vastaukseni on se että kysyn tarvitaanko mahdollisia lainsäädäntömuutoksia ja toisekseen ovatko työeläkeyhtiöitten sisällä tehdyt ratkaisut uskottavuutta ja luotettavuutta parantavia

lakiehdotus lisää työtoiminnan määrällistä kysyntää

hallitusohjelmaan sisältyy kuntouttavan työtoiminnan velvoittavuuden ikärajan poiston lisäksi kirjaus kuntouttavan työtoiminnan sisällön kehittämisestä vastaamaan osallistujan yksilöllisiä tarpeita

arvoisa rouva puhemies

herra puhemies

ministeri hyssälä asetti vanhempainvapaajärjestelmän uudistamiseen sen tulevaisuuden miettimiseen lapsiasiavaltuutettu maria kaisa aulan johtaman työryhmän joka on tätä valmistelutyötä paraikaa tekemässä

tämä oli kyllä minulle uutinen että omaishoidon tuen perhehoidon kehittäminen ja selkeästi uudelle tasolle vieminen niitä harvoja asioita joihin hallitus panostaa merkittävällä tavalla lisäeuroja on jotenkin tasa arvon näkökulmasta kielteinen

toisekseen jo sillä on merkitystä että tänään täälläkin eduskunnan kyselytunnilla tämä asia on esissä jotta kiinnitetään huomiota tärkeä huomio siihen että isät käyttäisivät lain suomat mahdollisuudet vanhempainvapaan käyttöön

ja se on lähtökohta että nyt luodaan pohja yhtäältä julkisen palvelutuotannon tulevaisuudelle toisaalta monituottajamallin aikaansaamiselle ja kolmanneksi on se kaikkein suurin asia miksi koko tätä muutosta tehdään

mutta koko ajan kannattaa muistaa että jotta esimerkiksi tämä muutos voi tapahtua niin nyt tällä hetkellä kannattaa jokaisella alueella maakunnassa keskittyä tekemään niitä asioita joilla sillä alueella lähipalvelut seutukunnalliset palvelut ja koko maakunnan kattavat palvelut turvataan

arvoisa herra puhemies

meidän eläkejärjestelmämme perustuu kahteen pilariin tai kahteen peruskiveen

työtoiminnan sisällön kehittäminen edellyttää sekä asiakkaan riittävää ohjausta ja tukemista että riittävän mielekkäiden tavoitehakuisten työtoimintapaikkojen järjestämistä

esimerkeillä on väliä

meillä on sekä jakojärjestelmä että rahastoiva järjestelmä ja niin tämän päivän eläkeläisten kuin tulevien eläkeläisten kannattaisi olla ihan en nyt voi sanoa tyytyväisiä mutta ainakin suhtautua luottavaisesti tulevaisuuteen sen vuoksi että me olemme varautuneet siihen tulevaisuuteen jonka myös pystyy osoittamaan kuvalla jossa meillä eläkkeen maksajien määrä olennaisesti pienenee siihen nähden mitä me joudumme maksamaan eläkkeitä ulos

tämä oli uusi tieto

virolaiselle kiitos siitä että lähestyitte asiaa näkökulmasta jonka tulisi olla tulevaisuuden näkökulma koko vanhempainvapaajärjestelmässä eli puhutaan lapsen edusta lapsen oikeudesta vanhempiinsa lapsen oikeudesta äitiin ja isään

lähtökohtana kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisessa tulee olla työtoiminnan järjestäminen niin mielekkäänä kokonaisuutena että se motivoi asiakasta osallistumaan ja kannustaa jatkamaan työelämässä

minä tulen hyvin avoimin mielin etsimään sellaisia ratkaisuja joissa joustavuutta lisätään mutta pitää muistaa että nämä ovat palapelejä palapelejä joissa lapsen etu pitää myös muistaa aina ja joka tilanteessa

mutta se mikä painolasti hallituksella esimerkkinä on on se että meillä on potilaitten liikkuvuusdirektiivi jonka implementointi on meillä sanktiomenettelyn takana

ihmiset arvoisa rouva puhemies saavat siinä tilanteessa jossa tarvitsevat kiireellisen avun parhaan mahdollisen hoidon turvallisesti koko maassa

aktivointisuunnitelma joka tulee tehdä asiakaslähtöisesti ja asiakkaan tarpeista on samalla lupaus joka motivoi asiakasta

pyysin puheenvuoron siinä vaiheessa kun ed

tässäkään asiassa ei musta muutu valkoiseksi puhumalla mutta ei myöskään asia ja tilanne ole niin dramaattinen kuin tässäkin annetaan tällä kyselytunnilla ymmärtää

te jotka olette olleet hallituksen jäseninä tiedätte että ulkoa liimaten ei tasa arvo toteudu vaan se pitää olla valmistelussa mukana ja niin sanottu tasa arvon valtavirtaistaminen on se työkalu josta yritetään muistamalla muistuttaa eri ministeriöihin että eri lakien valmistelun yhteydessä tasa arvonäkökulma mukana on

arvoisa herra puhemies

siihen millaiseen vanhempainvapaajärjestelmään me tulevaisuudessa menemme minulla ei vielä vastausta ole

sarkomaa totesi että oli perusteltua valmistella yliopistolainsäädäntö ensin ja pohtia sen jälkeen muuta lainsäädäntöä verotuksen ja ylipäätänsä rahoituksen osalta

kun puhutaan vanhempainvapaitten kustannusten tasaamisesta valtiolla on vain oma osaroolinsa siinä miten tätä kustannusten jakoa tehdään

toisekseen viime kädessä eduskunta päättää sen millainen terveydenhuoltolain muutos näitten päivystysten osalta tehdään

mutta sen tiedän että nykyisen rahoitusmallin aikana ja viestimissä

harvemmin tulee uutisia niistä taloista tai niistä toimipisteitä niistä yksiköistä joissa välitetään joissa on aikaa joissa jokainen voi olla yksilö

valmistelussa on aivan normaalin säädösvalmistelun aikataululla ja tavalla miten budjettilakia valmistellaan terveydenhuoltolain muutos kolmen asetuksen muutos joka on tulossa lausuntokierrokselle ja lähdössä lausuntokierrokselle niin alueille kuntiin sairaanhoitopiireihin kuin maakuntiinkin niin että budjettilain aikataulussa on mahdollisuus nämä terveydenhuoltolain ratkaisut tehdä

en ole näitä kolmea miestä nähnyt mutta heidän perusväittämänsä siitä että olisi jossakin jotakin rahaa joka kuuluisi eläkeläisille tänään tässä ja nyt joka voitaisiin noin vain maksaa pois tarkoittaisi sitä että me murtaisimme tämän meidän perusajattelumallimme siitä että meillä on sekä rahastoiva järjestelmä keräämme rahaa tulevaa varten ja se että tämä nykymalli pohjautuu jakojärjestelmään siltä osaltaan että sitten kun nuo rahastot alkavat sulaa niin on rahaa käytettävissä

me tiedämme tämän vinoutuman naisvaltaisten alojen osalta ja itse odotan että vuoden loppuun mennessä tänä vuonna meillä vastauksia on miten tämä rahoituskin järjestetään

tällä vaalikaudella kun ne selvitykset se työ joka on nyt kesken valmistuu noin kahden kuukauden päästä me luomme ne nuotit joilla seuraavien vuosien aikana tämän asian osalta eteenpäin mennään

aikana jolloin mietitään suomalaista selviytymistarinaa ja hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden perustojen vahvistamista ollaan tilanteessa missä jokaisen henkilön ennenaikainen työmarkkinoilta poistuminen on liikaa

me olemme aloittaneet viime syksynä työn jossa yhdessä kuntien ja maakuntien kanssa ollaan rakentamassa palveluohjaukseen uusia malleja

on monta muutakin lausetta jotka täältä puuttuvat syystä tai toisesta mutta väittämä siitä että hallitus ei olisi huolissaan tilanteesta joka on elävää elämää josta pitää voida puhua

kuntouttavaa työtoimintaa ei alun perin ole tarkoitettu pysyväksi ratkaisuksi vaan kuntouttavaksi välivaiheeksi haettaessa ulospääsyä vaikeasta työttömyydestä

sosiaali ja terveysvaliokunta on asetettu viimeisen viikon aikana täysin kohtuuttomaan tilanteeseen tilanteeseen jossa me olemme joutuneet tulkitsemaan perustuslakia joutuneet tulkitsemaan lainsäädäntöä tilanteessa johon pätee lause jonka olen itse oppinut perustuslakivaliokunnan eräästä mietinnöstä vuosien takaa

mutta toistan äsken vastaamani että tärkeää on se että isiä kannustetaan käyttämään nykyistäkin järjestelmää paremmin kuin se tällä hetkellä tapahtuu ja toisekseen en kiinnittäisi ketään en kiinnittäisi eduskuntaakaan liian vahvasti yhteen malliin koska muitakin vaihtoehtoisia toimintatapoja on loppuunkäsitelty että seuraava kysymys edustaja

yksittäistä vastausta tai yksittäistä keinoa siihen miten kyettäisiin työkyvyttömyyseläkkeiden määrää vähentämään ei ole mutta se mitä hallitus on tähän mennessä tehnyt ja mihin tämä hallitus nimenomaan on panostanut on se että pyritään puuttumaan sekä syihin että seurauksiin

meillä on niitä toimintatapoja ja malleja joissa on ihmisarvoinen kohtelu joissa välitetään joissa nykyisten säädösten ja resurssien puitteissa on aikaa hoitaa

tämä tasa arvo ohjelma pitää sisällään myös hallituksen esityksiä ja erityisesti herkissä asioissa se pitää ottaa vieläkin vakavammin koko lainsäädäntökokonaisuuden osalta

ei ole vaivatta sopusoinnussa perustuslain kanssa

aivan kuten ministeri risikko totesi viisi vuotta sitten on tehty linjauksia raha automaattiyhdistyksen varojen käytöstä monen muunkin asian osalta kuin näiden päihdeäitien hoidon järjestämisestä ensi ja turvakotien liiton toimipisteiden kautta

itse en ole juristi mutta tämä lause ei ole vaivatta sopusoinnussa perustuslain kanssa pätee tilanteeseen jossa yliopistot työnantajina vapautetaan työttömyysvakuutusmaksusta määräajaksi

tämän lainsäädännön osalta johon edustaja viittasi ja joka valmistelussa on tässä vaiheessa sana sanasta siitä että se on otettava huomioon ja olennaistahan on se että ryhdytään toimenpiteisiin

aktiivisen sosiaalipolitiikan tavoitteena tulee olla työllistämistoimenpiteiden lisäksi muulla tavoin parantaa työttömän työnhakijan työelämävalmiuksia

ei ole tyhjää puhetta puhe työelämän kehittämisestä ja hankkeet siellä ja toisaalta se mitä voidaan tehdä ilmapiirin ja sen eteen että masentuneita ihmisiä olisi nykyistä vähemmän

tähän kokonaisuuteen liittyy monta uhkaa monta vaaraa ja monta riskiä

arvoisa herra puhemies

asenteet ja arvot muuttuvat yhteiskunnassa hitaasti mutta näköalana minusta on se että pohjavirrat kulkevat siihen suuntaan että mikäli me haluamme pitää yllä hyvinvointiyhteiskuntaa mikäli me haluamme pitää tasapainoisen väestörakenteen meidän pitää pystyä myös vaikuttamaan asenteisiin ja arvoihin siten että kotona tehtävällä työllä lapsen kasvattamisella lapsen kanssa olemisella silloin kun lapsi on pieni on merkitystä ja arvoa myös taloudellisesti

hallitus on linjannut viime vuoden marraskuussa että niiden toimijoiden jotka jatkossa palvelutuottajina ovat ovat ne sitten yksityisiä tai julkisia ja joitten palvelujen maksamiseen käytetään julkisia varoja tulee olla avoimia

ymmärrän sen että on ollut tärkeää saada yliopistolakiuudistus aikaan

työttömänä olevilla on työssä käyviä useammin ongelmia terveydessään

seison rivissä niin kuin hallituspuolueen kansanedustajan kuuluu seistä mutta on tämä laitimmainen kerta kun tänne tuodaan sen kaltaisia esityksiä tällaisella aikataululla kuin nyt on tuotu jotka eivät ole vaivatta sopusoinnussa perustuslain kanssa

arvoisa rouva puhemies

työttömät työnhakijat tarvitsisivat ennalta ehkäiseviä terveyspalveluita joita ei perusterveydenhuollon asiantuntemus riitä kattavasti tällä hetkellä tuottamaan

me olimme keväällä vielä tilanteessa että kun edustaja kysyi mihin toimenpiteisiin on ryhdytty oli tämä ainoa vastaus

arvoisa rouva puhemies

kyse on lainsäädännöstä joka on tällä hetkellä lausuntokierroksella ja sosiaali ja terveysministeriökin omalta osaltaan tästä esityksestä tulee tasa arvon näkökulmasta lausunnon antamaan

meidän tulee saada lainsäädäntö siihen asentoon että näitten toimijoiden toiminta on läpinäkyvää

valiokunta pitää sekä terveyttä edistävän toiminnan että työterveyshuollollisesta näkökulmasta järjestettyjen terveystarkastusten tarjoamista työttömille erittäin tärkeänä heidän työllistymisedellytystensä säilyttämiseksi

ei nimikoitua rahaa mutta valtionosuuksiin tuo kolme miljoonaa minkä ministeri risikko mainitsi

kuulun henkilökohtaisesti siihen joukkoon jolle tärkeää on se että asiat tässä tapauksessa tasa arvon edistäminen voivat mennä eteenpäin

tuolloin uhattiin että koko toiminta lakkaa

tämän sosiaali ja terveysvaliokunnan esityksen tekee mielenkiintoiseksi muun muassa se että en tunne historiaa niin pitkälle että voisin sanoa että tämä on ainut kerta todennäköisesti on lähes ainut kerta kun opetusministeriön vastuullinen viranhaltija on ollut esittelemässä työttömyysvakuutusmaksuun liittyvää lainsäädäntöä

no nyt on tultu sen verran vastaan että on päätökset siitä että tulevana vuonna ei koko summaa mitä ensi ja turvakotien liitto on aikaisemmin saanut tulla näille toimijoille antamaan mutta siitä puolet jolla nyt pystytään turvaamaan edes jonkun verran toimintaa

siksi että ammattitaitoisen asiantuntevan henkilökunnan olemassa olo on riittävä siihen palvelutarpeeseen nähden johon meidän matka on menossa

myönnän on riskejä ja uhkia mutta tähän kysymykseen pyritään vastaus saamaan niin että nuo riskit ja uhat eivät toteudu

toisekseen esimerkiksi eduskunnassa ja muissa vaikuttavissa merkittävissä esimerkkipaikoissa olevien ihmisten kannattaa ihan aidosti ja oikeasti ja isoon ääneen kertoa se että myös mies voi olla vanhempainvapaalla

valiokunta katsoo että kuntouttavan työtoiminnan toimintapäivien kunnille tuottamien kustannusten kehitystä ja uudistuksesta johtuvaa asiakasmäärien lisääntymistä on tarpeen seurata ja tarvittaessa arvioida tuen määrä uudelleen

kolmanneksi voimassa oleva lainsäädäntö ei tulle en tiedä miksi tulisi muuttumaan siitä että jatkossakin äidinkieli on yksi peruste jolla palvelut saatavilla ovat

mikäli minulla oikeat tiedot nykyhallituksen niin äideistä kuin isistäkin on niin vanhempainvapaata ovat pystyneet ministeritkin pitämään silloin kun sen aika on ollut

mietintöön liittyy kaksi vastalausetta jotka tultaneen esittelemään asian käsittelyn yhteydessä

nyt vähintään yhtä tärkeää kuin se että te kysytte onko kielellisten vaikutusten arviointi tehty on ruotsinkielisellä pohjanmaalla ja laajemminkin ruotsinkielisen väestön osalta se että nyt mietitään siellä omalla alueella pohjanmaalla miten mahdollisimman korkea palvelutaso on mahdollista ylläpitää ja säilyttää

se miten se huomioi yksilön yhden yksittäisen ihmisen tulevaisuuden tulevan eliniän se ei välttämättä yksi yhteen kohtaa

meillä on yksi maailman maa joka päätti omassa parlamentissaan maksaa eläkkeet sinä päivänä pois kun ihminen jää eläkkeelle ja siitä vasta seurasi kaaos

oli useitakin kysymyksiä mutta ydin oli se millä tavalla me saamme euromme riittämään

meillä on nykyisestä kriteeristöstä joka on kirjava

yksi olennainen asia tämän selvityshenkilöiden esityksenkin mukaan on yhtäältä se että meistä jokaisen tulee sitoutua palvelutuottajaan määräajaksi

no nyt te ministeri sanoitte edustaja tuupaisen kysymykseen että tämä indeksiasia on siellä neuvottelupöydässä

myös tiedon kulku on tärkeä asia silloin kun on kysymys sellaisista tilanteista joissa olisi hyvä että vastuulliset virkavastuulla toimivat ihmiset tietäisivät ehkä hieman enemmän kuin nyt meillä esillä olevissa asioissa on käynyt

tämä oli kyllä uusi tieto ja tämän päivän uutinen

meillä on parastaikaa työ menossa yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa siitä miten rahoitus ja eläkkeiden maksut voidaan jatkossa mahdollisuuksia mukaisempi

minun alkuperäinen kysymykseni liittyy edustaja mäkisalo ropposen kysymykseen

sen tuleeko meille joskus päivä että on vain yksi maksaja ja yksi toimija sitten aika näyttää mutta tämä muutos nyt ainakin tapahtuu varmuudella

arvoisa puhemies

täsmennän edellistä vastaustani

viisi vuotta sitten on linjattu tilanne jossa on myös ensi ja turvakotien liitolle kerrottu millaiseen toimintaan jatkossa raha automaattiyhdistyksen avustusta voi ja saa ja tulee käyttää

käykö niin että virkavastuu sulkee suun silloin kun pelätään oman viran puolesta tilanteessa jossa tiedon pitäisi kulkea

te äsken avasitte että hallitus viestittää indeksiasian nyt sinne neuvottelupöytään

arvoisa rouva puhemies

millaisia viestejä teillä arvoisa ministeri hallitus on siihen että meillä maassa olisi sellainen eläkejärjestelmä ja sen tasoiset eläkkeet että niillä pärjää

me kuulimme pääministerin sijaiselta että nyt on erilaisia työryhmiä asetettu

kysyn vastuulliselta ministeriltä tiedon kulkuun ja tietosuojaan liittyen

arvoisa herra puhemies

olemmeko me rakentaneet sellaiset mallit jotka estävät tiedon kulun silloin kun sen tiedon pitäisi kulkea